korkeimman oikeuden presidentti on toistuvasti todennut että kansalaisten perusoikeuksia ei kyetä käytännössä turvaamaan nykyisillä viranomaisresursseilla

näin ei saa olla

eduskunta hyväksyy toisen lukuun kahdeksannen pykälän kahdennentoista luvun kuudennentoista pykälän arvoisa puhemies

teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen

kuitenkin näyttää siltä että näissä perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia koskevissa asioissa tämän perustuslain säädöksen ohi menevät nämä budjettikehykset tämä puoli jossa päätetään resursseista joiden pohjalta sitten näitä perusoikeuksia joko voidaan toteuttaa tai ei voida toteuttaa

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri voitaisiinko harkita sellaisen kehittämistä mitä ajattelette siitä että perustuslakivaliokunnalla olisi suurempi rooli siinä vaiheessa kun budjettikehyksiä koskevia päätöksiä tehdään tai budjettipäätöksiä valmistellaan eduskunnassa jotta perustuslakivaliokunta voisi arvioida mitä seurauksia näillä päätöksillä ja suunnitelmilla on perusoikeuksien toteutumisen kannalta

itämeren ja sitä myöhemmin kasvit viisi hall pykälän

eduskunta hyväksyi pykälä

kahdeskymmeneskahdesluku kymmenes

arvoisa puhemies

eduskunta hyväksyy kahdenkymmenenviidennen luvun kolmannen yhdentoista neljästoista kesä kävikin että täällä sekä kaksikymmentäviisi alkuun yksi viisi pykälää mietinnön mukaan

kannatan

kertomus on pyritty laatimaan siten että siinä edetään toimintaympäristön muutosten kuvaamisesta yhtiön oman toiminnan esittelyn kautta tulevaisuudennäkymien hahmotteluun

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yle haluaa olla suomalaisille tärkein ja heidän omakseen kokema sähköisen viestinnän sisällöntuottaja sekä rohkea ja luova suunnannäyttäjä journalismissa ja kulttuurissa

sosialidemokraatit esittivät viikko sitten työelämän reformia jonka reformin yksi keskeinen ajatus on siinä että työelämään pitäisi tuoda sen tyyppistä joustoa jossa työelämän ja perhe elämän yhteensovittamista voitaisiin toteuttaa enemmän sillä tavalla että perhetilanne olisi määräävänä tekijänä ja työnantajapuolelta sitten voitaisiin joustaa

yhtiö toimii myös avoimen tietoyhteiskunnan aktiivisena suunnannäyttäjänä

onko hallituksen suunnitelmissa kun hallituksella on nyt hyvät yhteydet työmarkkinajärjestöihin käydä läpi tällaista työskentelyä jossa tämän tyyppistä työelämän joustoa lisättäisiin

omistaja toisin sanoen eduskunta on kantanut sille kuuluvaa vastuuta ja pitkän valmistelun jälkeen uudistanut ylen rahoitusjärjestelmän kokonaan

laitesidonnainen tv lupamaksu tuli tiensä päähän kun teknologisen kehityksen myötä yleisön halukkuus tv maksun maksamiseen heikkeni heikkenemistään

televisiovastaanottimesta riippumattomien jakeluteiden nopea kehitys ja yleisön kasvava kiinnostus niiden käyttöön sai laitesidonnaisen maksun näyttämään antiikkiselta

arvoisa puhemies

kannatan

taloustilanteen vakiinnuttua uuden rahoitusratkaisun myötä myös tilaukset kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä tulevat kasvamaan hallintoneuvoston vahvistaman strategian mukaisesti

yleisradion kyky toteuttaa tehtäväänsä tuottaa luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria taidetta ja virikkeellistä viihdettä paranee

arvoisa puhemies

perusteellisen poliittisen harkinnan jälkeen päädyttiin eduskunnassa ratkaisuun että rahoitus kerätään erillisellä yle verolla jonka tuotto rahastoidaan ja josta ylelle tilitetään vuosittain lakiin perustuva määrä

lähtökohtana on että erillisellä yle verolla turvataan yhtäältä yleisradion rahoitus nykyisen laajuisena ja toisaalta myös yleisradion riippumattomuus

yleisradion rahoitusta koskevassa laissa ei ole erikseen määritelty mikä taho olisi aloitteentekijänä silloin jos jostain syystä pidettäisiin tarpeellisena puuttua yle veron suuruuteen tai rahoituksen indeksiin

tätä pohdittaessa on mielestäni syytä muistaa että yleisradion talousratkaisu rahoitusratkaisu perustui eduskuntaryhmien yhteiseen näkemykseen

kannatan

näistä syistä olisi perusteltua lähteä siitä että aloitteentekijänä olisi eduskunnan valitsema hallintoneuvosto jossa päätösvaltaa käyttävät niin hallituspuolueiden kuin oppositionkin edustajat

arvoisa puhemies

edelleen hallintoneuvoston tehtävänä on päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus sekä valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

arvoisa puhemies

kannatan

työnjako hallintoneuvoston ja viestintäviraston välillä on karkeasti ottaen se että hallintoneuvosto valvoo sitä toteuttaako yle julkisen palvelun tehtävää asianmukaisesti

toisin kuin eduskunnalle annettava kertomus yleisradio oyn kertomus viestintävirastolle ei koskisi tarjottujen palvelujen sisältöä tai sen arvioimista vaan yhtiön toiminnan lainmukaisuutta

siis viestintäviraston toimivalta on ollut erittäin laaja jo ennen kuluvan vuoden alussa voimaan tullutta yleisradion toimintaa ja rahoitusta koskevaa lainmuutosta

hallituksen kertomus kuvaisi tarkemmin lainsäädännön noudattamisen arvioinnissa tarvittavia tietoja kuten esimerkiksi tietoja siitä onko yhtiölle valtion televisio ja radiorahastosta tilitetyt varat käytetty yhtiölle määrätyn julkisen palvelun toteuttamiseksi tai miten televisio ja radiotoiminnasta annetun lain säännöstä lasten kehitykselle haitallisista ohjelmista on noudatettu

valvontatehtävien jakautumisesta viestintäviraston ja hallintoneuvoston kesken on voimassa olevan lain perusteluissa todettu seuraavaa ja tämä on nyt uuden lain perusteluista

viestintävirastolle annettava kertomus eroaa yhtiön hallintoneuvoston eduskunnalle antamasta kertomuksesta siinä että viestintävirastolle annettava kertomus ei koske tarjottujen palveluiden sisältöä tai sisällön arvioimista vaan yhtiön toiminnan lainmukaisuutta

arvoisa puhemies

ministeri arvioi että aika suuri merkitys olisi sillä että ostajat olisivat valmiita maksamaan vähän enemmän kotimaisesta kalasta eli se prosenttiluku voisi kasvaa

täällä todetaan ihan komeasti että elinkeinokalatalous on kilpailukykyistä että tällainen on hallituksen tavoitteena mutta sitten kuitenkin näissä budjettinumeroissa siellä on toistakymmentä miljoonaa vähennystä kalatalouden tukeen nimenomaan elinkeinopuolelle

antaessaan päätöksen oy veikkaus abn ja yleisradion yhteistyöstä lottoarvontaa koskevan ohjelman osalta viestintävirasto on hoitanut sille kuuluvaa tehtävää

edustaja rossin äskeisessä puheenvuorossa tuotiin hyvin esiin tämän rahoitusjärjestelmän muutoksen tuomia hyviä puolia

käsiteltävänä oleva hallituksen esitys liittyy juuri siihen että kun rahoitusjärjestelmä muuttuu niin siinä siirtymävaiheessa joudutaan ratkaisemaan se miten maksamatta jääneiden televisiomaksujen tai sitten liikaa maksettujen kohdalla menetellään nyt

jo ennen viestintäviraston päätöstä hallintoneuvoston tiedossa on ollut että veikkauksen ja ylen yhteistyössä saattaa olla piirteitä jotka voidaan tulkita laissa kielletyksi sponsoroinniksi

tästä syystä hallintoneuvosto ja sen puheenjohtaja erikseen ovat keskusteluissa ylen toimivan johdon kanssa kiirehtineet tilanteen selkeyttämistä sellaiselle tolalle ettei mahdollisia laillisuusongelmia olisi

sen sijaan edustaja auton ei niinkään oma keksimä vaan aikaisemminkin keskustelussa esillä ollut ajatus siitä että osa tämän yle veron tuotosta joka rahastoidaan voitaisiin käyttää johonkin muuhun median tukemiseen kuin yleisradion toiminnan tukemiseen olisi erittäin suuri periaatteellinen muutos

hallintoneuvoston nyt käsiteltävänä olevassa kertomuksessa kysymys on otettu avoimesti esiin ja kerrottu että asian laillisuus on tämän vuoden puolella siirtynyt viestintäviraston tutkittavaksi

kuluvan vuoden alusta olemme rekrytoineet uuden lain mukaisesti käyttöömme julkisen palvelun asiantuntijan joka auttaa hallintoneuvostoa julkisen palvelun rajojen määrittelyssä

hallintoneuvoston valvontatehtävään liittyvän nyt ajankohtaisen kritiikin johdosta on mielestäni kysyttävä olisiko hallintoneuvoston käyttöön varattuja resursseja lisättävä

keskustelu asiasta päätti

pesimässä käsittelyssä sunnuntain täytetyn lakiehdotuksesta ja kierroksen toinen käsittely on päättynyt tai osia

viestintäviraston päätöksessä tulkitaan veikkauksen ja ylen nykymuotoinen yhteistyö yle laissa kielletyksi sponsoroinniksi

rahapeliarvonnan näyttäminen julkisen palvelun yhtiössä on ollut pitkä traditio jolla on virallisten valvojien läsnä ollen ylläpidetty luottamusta arvontatoiminnan asianmukaisuuteen

viestintäviraston tuore päätös aiheuttaa levottomuutta niin veikkauksessa kuin edunsaajienkin taholla kun on epävarmaa miten suurta yleisöä kiinnostava arvontatapahtuma jatkossa näytetään

pidän tärkeänä että tässä tilanteessa pysähdyttäisiin nyt arvioimaan mitä viestintäviraston päätös merkitsee ja mitä se ei merkitse

mielestäni yleisradion ja veikkauksen tulisi yhdessä viestintäviraston kanssa katsoa mitä vaihtoehtoisia etenemistapoja on päätöksen jälkeen olemassa

kun viestintävirasto on kiinnittänyt huomiota myös ohjelmaformaatin sisältöön on syytä pohtia voisiko lottoarvonnan näyttää ylen omassa studiossa siten että mainokselliset elementit olisivat minimissään

mahdollisuuksia on monia nyt kysytään eri tahojen yhteistä ymmärrystä ja tahtoa kehittää olemassa olevaa ohjelmaa siten että hyödyt koituvat suomalaiselle yhteiskunnalle

miten hallitus aikoo huolehtia siitä että työvoima palvelussa te keskuksissa on riittävästi henkilökuntaa ottamaan vastaan sen haasteen jonka nämä työttömäksi tulevat ihmiset muodostavat

muun sisällön osalta viittaan kertomuksen tekstiin

eläketurvakeskuksen tänään julkaiseman uutisen mukaan suomalaisten keskimääräinen eläkkeelläoloaika on pidentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana huimasti mutta samaan aikaan myös työurat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana pidentyneet useilla vuosilla

kysyisinkin minkälaisia toimia hallituksen suunnitelmissa on tehdä sen eteen että päätoiminen opiskelu olisi paremmin mahdollista jotta opiskelu olisi tiiviimpää ja sitten valmistuminen ja siirtyminen työelämään tapahtuisivat nopeammin

helsingin sanomien kulttuurisivuilla tämän päivän lehdessä on iso otsikko israel ei kuulu vain juutalaisille

arvoisa puhemies

työväenpuoluetaustasta tulevan israelilaiskirjailijan mukaan israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti tulisi ratkaista siten että israel luopuisi juutalaisvaltioideologiastaan

tuolloin unicef ruokki yli sataatuhatta suomalaislasta

hän sanoo

ne tilastotiedot joita siellä esitetään selventävät sitä kuvaa joka meriliikenneonnettomuuksista ja sitten tästä alkoholin osuudesta niihin on olemassa mitä tiedetään

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kiittää hallitusta kattavasta selvityksestä jossa ensimmäistä kertaa selonteon tasolla arvioidaan suomen kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta